eli en halua millään että nyt tämä hallitus toimisi työmarkkinoiden tehosekoittajana vaan toivoisin että me olisimme rakentamassa järkevästi tästä mallia jolla pystytään turvaamaan se työn tekemisen halukkuus eli että ottaa sellaistakin liikkuvaa työtä vastaan

kolmas vaihtoehto olisi muodostaa metsähallituksen metsätalouspuolesta itsenäinen julkisoikeudellinen laitos joka olisi konkurssikelpoinen

meillä tarvitsisi olla tutkimuksen ja kehityksenkin osalta niitä mahdollisuuksia että meidän klustereitamme ja yritysyhteistyötämme voitaisiin kehittää ja viedä enemmän eteenpäin

ero osakeyhtiön ja tällaisen itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen välillä on se että tämä olisi kiinteämmin julkisen valvonnan ja ohjauksen piirissä

täytyy kyllä että saa yönsä hyvin nukutuksi pitää tämä puheenvuoro koska kyllähän tästä käy selväksi että kaikki hintojen nousut kuluttajalle sitten loppuviimeksi maksettavaksi tulevat

kyllä suomesta näitä yrittäjiä löytyy

nyt tämä ei aivan sitä kyllä mahdollista

on hyvä että keskustelua käydään ja valiokunta varmasti osaa puntaroida tätä asiaa parhaalla mahdollisella tavalla niin että myös työhön osallistumisen esteitä pystytään samalla kertaa pohtimaan

harmaan talouden kitkentä kaikissa muissakin muodoissa on erityisen tärkeätä sen takia että meillä suomessa velvollisuutensa hyvin hoitavat yritykset ovat kilpailukykyisiä niitä yrittäjiä vastaan jotka eivät huolehdi velvoitteistaan ja sortuvat veronkiertoon ja muu

sitähän tämä hallitus ja edellinenkin hallitus on pyrkinyt turvaamaan että työn vastaanottaminen ja tekeminen olisi kannusteista ja voitaisiin liikkua paikasta

mitä ne pankkien ja rahoituksen osalta olevat vaikutukset suomelle ja suomen kansantaloudelle ja meidän teollisuudelle merkitsevät

esimerkiksi tällaista vaihtoehtoa ei hallitus ole esittänyt vaan olemme saaneet kuulla toistona toiston perään että eu vaatii kilpailuneutraalisuutta ja paras keino siihen on metsätalouden osakeyhtiö

mutta nyt on huomattava että tällä kansalaislakialoitteella halutaan turvaa niille työntekijöille niitä vähimmäisehtoja joita tarvitaan työelämään

ylisanoilla hyvää

pitäisi tavallaan kysyä sitä ja tuoda tähän keskusteluun laajentaa tätä katsantokantaa niin että onko etyjillä esimerkiksi mahdollisuus avata tätä keskustelua mitkä ovat ne välilliset vaikutukset eri maittain mitä se tarkoittaa suomelle

arvoisa rouva puhemies

kiitoksia on keskustelu on päättynyt

myös keskustelu on

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään sillä että valtio varain valiokunta

nyt kun tässä tilanteessa tätä ja ehkä yritystenkin mahdollisuuksia katsoo sekä yksityisen kuluttajan mutta totta kai yritysten sähkölaskun osalta niin kyllä tällä tulee olemaan semmoinen korottava vaikutus

esimerkiksi edellinen kauppojen aukioloaika myytiin työntekijöille niin että puhuttiin lisätyön tarjoamisvelvoitteesta mikä meillä on työsopimuslailla mutta sitä eivät työnantajat noudata millään tavoin

on tärkeää että hallitus on ottanut biotalouden ja uudistuvat ratkaisut mukaansa mutta on pakko todeta kyllä edustaja kallille että nyt kannattaa katsoa toimenpiteitä ja tavoitteita ja peilata niitä keskenään

hyvän lainvalmistelun mukaista olisi että muutkin vaihtoehdot olisi selvitetty ja selvitysten tulokset esitetty kansanedustajille

me olemme kuitenkin se arktisen osaamisen keskittymä joka vie moottoreita myös niihin korealaisiin aluksiin joita tarvitaan

se on erittäin heikkoa vaan otetaan uudestaan ja uudestaan lisää osa aikaisia vaikka siellä onkin omaa väkeä joka on vastentahtoisesti osa aikatyössä

me olemme täällä kansan valitsemina edustajina säätämässä lakeja

monet projektit ovat tällä hetkellä niin sanotusti jäissä venäjän puolella kun pankit eivät siellä saa rahoitusta eikä ole mahdollisuutta toteuttaa näitä hankkeita

meidän tehtävämme on tehdä metsähallitus laista paras mahdollinen siihen kansa meidät on valtuuttanut

mutta kaikki ne kustannusnousut jotka tulevat sinne sitä kautta totta kai jossakin kohtaa menevät vaikka lailla säädellään minkälaisia voittoja voidaan ottaa

nyt tällä luotaisiin sitä turvaa että tämä vastentahtoinen osa aikatyö tulisi jonkinnäköiseen kontrolliin eikä oteta sitä esteeksi etteikö työhön osallistuminen ja pääseminen silti helpottuisi

voi myös jostain pysyvästä asian että valtiovarainvalio o

arvoisa herra puhemies

toivotaan että tämä ei aiheuta niin suuria ennustettuja riskejä kuin on opposition puolelta tuotu esille vaan että tässä hetkessä tälle on oma perusteltu tarpeensa

arvoisa rouva puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskusteluun edustaja pertti virtanen

pääministeri sipilä oikein otti tässä esille valtionomistajuuden arvioinnin joka tarvitsee tehdä

eun edessä rähmällään olo ei palvele suomalaista lainsäädäntöä eikä anna eduskunnasta riittävän arvovaltaista kuvaa

mutta jos hallituksessa ministerit katsoisivat akatemian puolella ei ole aloitettu yhtään tutkimusprojektia joka keskittyisi biotalouteen ja uusiutuviin

on oikein varmasti ajatella niin että ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti mutta itse olen päällisin puolin tähän tutustunut ja koettanut selvittää itselleni mitä tämä oikein pahimmillaan voi tarkoittaa

annoitte hieman moitteen sanaa siitä kun vasemmisto kaikkea vastustaa mutta täytyy kyllä ihan käsi sydämellä sanoa että oli todella hienoa että puolueemme puheenjohtaja silloinen ministeri arhinmäki vastusti tätä caruna kauppaa joka tässä on tullut se että se on se

lähetekeskustelua varten esitellään päiväretki kymmenesosa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle työlläni ja tasa arvovaliokunnan kolaus

ottakaa käyttöön esimerkiksi cleantechin edistäminen siten että te luotte markkinat kysynnälle ja annatte esimerkiksi vaikka kaksinkertaiset poisto oikeudet puhtaamman teknologian käyttöön ottaville yrityksille

keskustelu on

puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään sillä että valtiovarainvaliokuntaan jolle työelämän tasa arvovaliokunnan

arvoisa herra puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään väyrys yhdestoista asin puhemiesneuvosto erotetaan sille että valtiovarainvalio keskustelu on päättynyt

tämä pahimmillaan voi johtaa täysin hallitsemattomaan kustannusten arviointiin

tässä kun joillakin tuhansilla henkilöillä arvioidaan että voisi näitä sosiaaliturvan piiriin tulevia tulla niin se on täysin vailla todellisuuspohjaa

metsätalouden osakeyhtiötä ei tule perustaa kolmatta tase erää ei tarvita päätökset alueiden siirroista taseiden välillä täytyy tuoda eduskunnan päätettäväksi luonnonvarasuunnitelmassa täytyy huomioida metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet ja alueellisten näkemysten yhteensovittaminen sekä metsähallituksen on työnantajana noudatettava sosiaalista vastuuta

puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään sillä että valtio oli

ministerin linjaukset ovat juuri oikeita ja asioissa edetään oikein mutta on pakko tässä kohtaa kyllä palauttaa tiettyjä asioita ja esittää nöyriä toiveita siitä varsinkin ministerin suuntaan ja ministeriön suuntaan että voisimmeko me tehdä joitakin aktiivisia aloitteita eun suuntaan niin että tällä sektorilla voitaisiin järkeistää asioita

lähetekeskustelua varten esitellään päivä sen kahden kahdestoista asia voi myös nousta erotetta asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu on päättynyt tähti puhemiesneuvosto erotu selväks tää asia lähetetään

meillä tässä maassa jos halutaan yhdenvertaisesti kohdella niin kolmansista maista kuin muualtakin euroopasta tulevia ulkomaalaisia työntekijöitä tarkoittaa se pahimmillaan sitä että kun työluvan ehtona on työsopimus joka sitten vahvistetaan temin kaavakkeella ja työnantaja allekirjoituksellaan niin meillä on nollatyöehtosopimus tässä maassa

lähetekeskustelua varten esitellään päiviä sen kolmastoista osin kuin myös ilmastoerot rataosille että hallintovaliokuntaan ja sivistysvaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan että maalaus

nämä muutokset parantaisivat metsähallituksen toimintaa avoimuutta ja luottamusta kansan silmissä sekä takaisivat suomalaisen ainutlaatuisen luonnon säilymisen ja metsien kestävän käytön

niillä sanoilla hyvää viikonloppua arvon puhemies syö kun entisellään edustaa tolpan ollaan ee paljastuksen kolmannessa tulos

kyseessä on iso varanasi niiden lahtien palataan sitten si ala kärsii todetaan että eri asia tuodaan kolmetoista osaa keskusteluun pää ja puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään siellä pitää hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnalle annettava

mutta suomen ottaessa haltuun viimeisen eu lainsäädännön se tarkoitti sitä että tälle isälle tuli kolme vuotta kakkua lisää

minä olen tiedustellut tästä asiasta että mahdollistaako tämä nollatyöehtosopimuksen käytön näissä tilanteissa ja sitä kautta sosiaaliturvan piiriin pääsemisen

en ole saanut vastausta valmistelevilta virkamiehiltä

meillä on tässä kulttuurissa niin paljon tehtävää ja nyt toivoisinkin että vaikka ministeri on täältä pois lähtemässä niin korva vielä kuulisi että haastaisimme euta siitä

me podemme koko ajan nuorisotyöttömyyden ongelmia ja me tuomme niitä esiin

tällä karkasi taas kolmen vuoden päähän yrittäjäperheissä olevilta nuorilta ammattiautoilijan status elleivät he sitten armeijan kautta ota sitä samalla kertaa mukaansa

mutta työluvan saannin edellytyksenä on työsopimus ja työsopimus tehdään niillä edellä mainituilla kiemuroilla kuin sanoin ja meillä tällä hetkellä tässä maassa on nollatyöehtosopimuksen mahdollisuus

kun kuuntelin peruspalveluministerin esittämää puheenvuoroa hallituksen vastaukseksi ja sen jälkeen edustaja rehulan joka oli ensimmäisenä allekirjoittajana tässä välikysymyksessä niin tuli eittämättä mieleen että on ollut aivan sama puheenkirjoittaja puheenparret on vain käännetty positiivisesta negatiiviseen

meidän on pakko reagoida siihen että työn tekemisen mahdollisuuksia ei saa estää eu byrokratian ja säädösten kautta tulevalla lainsäädännöllä kotimaisessa liikenteen harjoittamisessa

toivonkin että kun tuohon nollatyöehtosopimuslakialoitteeseen haen nimiä niin kaikki puoluekantaan katsomatta siihen riemumielin laittaisivat nimen sillä kyllä joku vähimmäismäärä pitäisi olla ettei tästä tule myyntituote jota ruvetaan internetissä markkinoimaan tervetuloa suomalaisen sosiaaliturvan piiriin ja sitten hinnat perään

ministeri kertoi mitä laki sisältää mitä lakiin on liitetty ja mitkä ovat ne perusteet millä ja mitenkä sitä pystytään kunnissa viemään eteenpäin

minä en tiedä sitten mistä se väärinymmärrys ja tämä meidän näkemystemme niin suuri erilaisuus johtuvat että kun me näissä asioissa jotakin sanomme se täysin kiistetään tekemättömäksi

kun meillä liikutaan eri lailla meillä liikenteenharjoittajien toiveet ammattitaito ovat jo vanhastaan korkealla pohjalla niin emme me tarvitse sellaisia rajoitteita joita eusta tulee tiheällä alueella olevien liikenteenharjoittajien osalta

eli nyt tarvitaan jämäkkyyttä ja ehdottomasti täytyy pystyä kieltämään se että tunnilla työtä viikossa taikka tekemättä yhtään työtä nolla tuntia niin kuin on

jos nyt ajatellaan että kun tasavertaisesti kohdellaan ihmisiä jos suomalaiselle työntekijälle voidaan tehdä nollatyöehtosopimus niin miksei se ole tasavertaisesti sen ulkolaisenkin sortaminen niin sanotusti ihan yhtä mahdollista ja tämän avulla sitten suomalaisen sosiaaliturvan piiriin

nimenomaan tuo laki sisälsi niitä asioita mistä te sitä moititte

toivonkin että nämä seikat huomioitaisiin

varasin tämän puheenvuoron juuri siitä syystä kun edustaja autto ystävällisesti sanoi että nyt on informaatiota luvassa mutta tämähän meneekin nyt vain kiitosten puolelle

ensin kiitos pääministeri sipilälle siitä että olette vasemmistoliiton linjoilla

kuten edustaja yrttiaho tuossa edellä kuvasi usein pitkissä työsuhteissa tämä kuulon alenema todetaan eläkkeelle lähdettäessä ja lausuntojen perusteella sitten vakuutusyhtiö määrittelee korvauksen joka kertakorvauksenomaisesti suoritetaan vakuutetulle

toivon että tämä herättää keskustelua ja tämä asia perin pohjin selvitetään

edustaja lauslahdelle ja oikeastaan tähän vielä jatkoksi

ei unohdeta sitä tosiseikkaa että matkailu johonka liittyy polttoaineita ei ole kuitenkaan mikään ympäristöteko

en tiedä kuinka se sitten toteutetaan ollessamme eussa että tämä kilpailuneutraliteetti voisi toteutua niin etteivät nämä voisi tänne markkinoille tulla mutta satonen ja lauslahti toivat esiin ja korostivat tätä kansainvälisten yritysten mukanaoloa täällä

se että tässä keskustelun yhteydessä on otettu ehkä kantaa muihinkin postin asioihin kuin mitä tällä hetkellä tällä esityksellä ollaan hakemassa on ollut oikeutettua

kuten edellä kuultiin tapahtuu niin sanottu yhteensovittaminen jossa sitten tätä korvausta ei syntyneestä vammasta kuitenkaan vakuutusyhtiön toimesta henkilölle makseta

se takia minä koen tämän asian vähän toistepäin kuin ehkä edustaja autto siinä mielessä että kansallispuistoverkoston riittävä maan kattavuus vähentää liikenteen päästöjä kun ihmisillä on lähempänä se kansallispuisto se mahdollistaa sen paremmin

eli vammaudut olet ollut vakuutettuna et kuitenkaan saa todellisuudessa korvausta

meidän ei tule missään tapauksessa unohtaa sitä kun me haemme asiakasnäkökulmasta parempaa palvelua ja mahdollisia toimijoita tälle markkinalle

nuuksio on varmasti erinomainen esimerkki siitä

kyllä siellä käy kansainvälisiäkin vierailijaryhmiä ehkä jo sen rakennuksenkin vuoksi mikä siellä on voisiko sanoa yksi maailman energiatehokkaimmista rakennuksista tämä luontokeskus

sehän tarkoittaisi vähän sitä että koomassa oleva potilas saa kokoomuksen mielestä valita hoitopaikkansa

ei meidän tarvitse varmasti mennä pitkällekään kun tässä julkisen palvelun keskustelussa on tuotu esille caruna taikka digita jotka ovat menneet sitten sitä kautta niille markkinoille joilla ovat

mutta mahdollisuudet ovat kuitenkin pääkaupunkiseudun ihmisillä osallistua olla osana luontoa ja liikkua luonnossa juuri siksi että puisto on lähellä joten kyllä suurten asuin ja kaupunkiseutujen yhteydessä ja läheisyydessä olevat kansallispuistot ovat aivan hyvä ratkaisu siihen

kun vielä on mainittu että säännökseen katsotaan sisältyvän mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa tarkoittaa se näissä edellä kuvatuissa tapauksissa sitä että jos henkilö äkillisesti menettää kuulonsa ja vakuutusyhtiö toteaa sen työsuhteen aikana maksetaan tälle henkilölle se aineellinen korvaus mitä siitä työtapaturmasta on vammautuneelle aiheutunut

täytyy turuselle sanoa että taivas ei ole nyt aivan niin musta kuin edustaja turunen sen tässä kuvasi

tämän asiayhteyden osalta ollaan käyty keskustelua myös ministeri käytti digitalisaation etenemisestä oman puheenvuoronsa mutta nyt kuitenkin haluan tässä kohtaa muistuttaa että jos me perustelemme jakelupäivien supistamista tällä digitalisaatiolla niin pitää muistaa että hetkinen kukahan nyt juuri toi esille kelan ja verottajan toiminnot ne eivät ole tavoittavissa kaikille suomalaisille

meillä on paljon haasteita ja kyllä tietysti tämän hallituksen toimia voi arvioida ja arvostellakin mutta kyllä tämä energiaintensiivisen teollisuuden verojen sanotaanko kohtuullistaminen on ollut hyvä signaali

arvoisa puhemies

edustaja kärnällä joka normaaliolosuhteissa puhuu aina järkeviä tässä kohtaan meni kirves nyt niin sanotusti kiveen

arvoisa herra puhemies

pakko jatkaa tuohon kysymykseen ei hallituksen näkemyksen mukaan vaan mitä edustaja mustajärvi toi esille että mitkä ovat ne välineet että pitäisi jotakin avata

siltä osin kaukomatkailun kautta tänne tuleva turisti jos hänellä on oikein iso säkillinen rahaa olkoonkin se hiilijalanjälki sitten jonkunsorttinen tervetuloa

haluan vielä tavallaan tuoda esille sitä vaikka edustaja pekkarinen tavallaan toi että kyllä tätä rahoitusta on muualtakin saatavissa ja juuri tässä tilanteessa pitäisi osata

arvoisa puhemies

meillä ehkä tulee olemaan tulevaisuudessa vielä suurempia haasteita kuin nyt tämä tämänhetkinen windfall vero meidän energiaintensiivisen teollisuuden osalta

edustaja heinonen otti kyllä oikean asian esille että henkilöllä pitää olla mahdollisuus jos on jonkun niin sanotun toimenpiteen sitoutunut osallistuja eli tässä kohtaa te toimisto on tehnyt henkilön kanssa suunnitelman kuinka tämä kuntouttava työtoiminta hänen kohdallaan tulee hoitaa omia asioitaan myös niin että tämä toimenpide ei sido häntä sen ulkopuolelle etteikö hänellä olisi mahdollisuus hakea töitä hoitaa pankkiasioita ja niin edelleen

et mee teollinen palvelun huomioida se että meillä ei ole enää omia kunnossapitoyksiköitä vaan meillä tehdään pitkäaikaisia palveluntuottamissopimuksia huolto ja kunnossapitoyritysten ja teollisen toiminnan välillä

joten silläkin perusteella kannatan lämpimästi tämän lakimuutoksen nopeaa

olisi ollut hyvä jos tämä lainsäädäntö olisi ollut voimassa jo aiemmin mutta hyvä että tämä hallitus on kyennyt näkemään jo hallitusohjelmaneuvotteluissa harmaan talouden suuren merkityksen kansantaloudelle sen alistamille alipalkatuille työntekijöille ja erityisesti suomalaisille rehellisille yrittäjille jotka kärsivät harmaan talouden epäterveestä kilpailusta

uudistamistyössä sovittiin otettavaksi huomioon muun muassa tilaajan ja aliurakoitsijan vastuut ja laiminlyöntimaksujen korottaminen sekä toistuvien ja tahallisten laiminlyöntien nykyistä voimakkaampi sanktiointi

tässä tämä ryhmäsertifiointi on erityisen tärkeä mutta olisi pitänyt nähdä se että tässä myydään palveluja kotitarvesahausta suoritetaan

siinä tilanteessa ettei tarvitsisi odottaa sitä alihankintasopimusta joka tehdään monesti tämmöisenä kumppanuussopimuksena pitäisi osata huomioida se että tämä mahdollistaisi sen kumppanuussopimuksen aikana nimenomaan sen tilaajayrityksen oman osaamisen tuottamisen sille alihankinta tai kunnossapitoyritykselle

jos me rupeamme avaamaan tätä keskustelua sillä että digitalisaatio hoitaa sen niin toivon että valiokunnassa pohditaan myös sitä että siinä kohtaa pureudutaan siihen kysymykseen että meillä pitää olla myös mahdollisuus jokaisella suomalaisella saada nämä digitaaliset palvelut

nyt käsittelyssä olevan lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tarkoituksena on torjua harmaata taloutta rakentamistoiminnassa

näissä puheenvuoroissa edellä tuotiin ponnekkaasti haluan vielä sanoa vaikka aikaa onkin kulunut sosiaaliturvan väärinkäytökset ja niitä ei voi kukaan puolustaa ja ne on tuomittava

se on meidän kohtalonkysymyksemme että me pystymme vakauttamaan markkinat ja sitä kautta tekemään pitkäjänteisempää politiikkaa energiassa kuin nyt ollaan viime vuosina tehty

se olisi luonnollista toimintaa siinä vaiheessa ja silloin kun tilaajayrityksestä tulee se osaaminen tämän tuotteen kehittelyssä tai tutkimus ja kehitystoiminnan osalta se tukisi molempia osapuolia erityisesti sitä kunnossapitoyritystä joka voisi luoda jotakin uutta

ihan yhtä lailla voisi valiokunnassa ruveta pohtimaan sitä mitenkä me tuotamme näitä palveluja niille joilleka lehti ei voikaan tulla

olisin kuitenkin kysynyt pääministeri sipilältä ja ministeri tiilikaiselta minkälaisia ponnisteluja on tehty venäjän vastapakotteiden purkamiseksi suomen osalta

mutta tässä yhteydessä kun puhumme harmaasta taloudesta toivoisin että sillä ei kuormitettaisi nyt tätä hetkeä ja tätä ajattelua että hallitusohjelman tulotavoitteet voitaisiin saavuttaa

majoituksessa ravitsemuksessa mutta myös teollisuudessa erityisesti siellä missä toiminnalle on tyypillistä niin sanottu ketjuttaminen ja vuokratyön teettäminen

haastetaan vähän lehtitaloja myös siihen että millä lailla näitä digitaalisia palveluja ulotetaan internetin kautta vai olisiko niin että me voisimme teknologian avulla tehdä semmoisen ratkaisun että sillä mummolla jolla yle veron kautta on oikeus ilman maksua lukea se päivän lehti se näköislehti voisi olla katseltavissa vaikkapa television kautta

sillä ei välttämättä ole sitä referenssiä enää jäljellä koska toiminto on ulkoistettu eikä olla ehkä niin syvällä siinä teknologiassa mitä uutta tarvittaisiin sen isomman yrityksen oikeastaan tuotesortimentin kehittämiseen

mikään ei ilmeisesti kiellä näitä neuvotteluja käymästä ja olisikin hienoa kuulla millä tavoin suomi pyrkii edistämään sitä mahdollisuutta että keskustelut venäjän osalta elintarvikepakotteiden vastapakotteiden purkamiseksi olisivat mahdollisia

siellä on ehkä se kaikkein suurin tulevaisuuden haaste

hallituksen ehdotus on valmisteltu työ ja elinkeinoministeriön kolmikantaisessa työryhmässä jossa edustettuina ovat olleet työnantajapuoli työntekijätahot valtio ja kuntasektori